verotuksen indeksikorotuksen jäädytys ja suurempien tuloluokkien lisäprosentit nostavat suurituloisten veroja ja verovähennyksien karsinta kurittaa keskituloisia

maa pitää oikaista että muun muassa kansainväliset luotottajat luottavat meihin edelleen ja näin saadaan lisää lainarahaa kohtuullisella korolla

kommentoisin edustaja mustajärven puhetta siltä osin että työelämän ilmapiiri on yksityisissä yrityksissä sen verran parempi että uskoisin että sen takia siellä sairauspoissaolot ovat pienempiä huomattavasti pienempiä kuin julkisella työnantajalla

käsiteltävänä oleva kansalaisaloite eläintensuojelulain muuttamisesta siten että turkistarhaus suomessa lopetettaisiin on monessa mielessä merkittävä tapaus

merkittävää on myös se että tässä kansalaisaloitteen tarkoituksena on ensimmäistä kertaa suomessa lopettaa nykyisin laillinen elinkeino kokonaan

merkittävän ja perinteisen elinkeinon lopettamispäätös ei mielestäni ole helppoa saatikka vastuullista jos tarkoituksena on saada aikaan yhteiskuntarauha käsiteltävässä asiassa

merkittävää on mielestäni myös se että tässä keskustelussa ollaan luomassa keskustelukäytäntö siihen mikä on eettistä ja eettisesti kestävää työtä

merkittävää tässä on edelleen se että kansalaistottelemattomuus kanavoituu normaaliin demokraattiseen päätöksentekoon mielestäni aika rauhallisesti keskustellen

arvoisa herra puhemies

vaikka ymmärrän syvästi puutteet eläinten pidossa ja eläinten kärsimysten vähentämisen tarpeen joka on aloitteen pääviesti en kuitenkaan pidä perusteltuna sitä että meillä olisi syytä lopettaa laillinen elinkeino

se koskisi liian monia perheitä liian väkivaltaisesti

finanssikriisin seurauksena eskaloitui euroalueen talouskriisi jonka siemen taas oli siinä että vallassa olleet poliitikot varsinkin eteläisessä euroopassa mutta myös muualla ottivat hyvinvoinnin lisäämiseksi lisää velkaa mieluummin kuin pitivät huolta valtionsa kilpailukyvystä ja tuottavista työpaikoista

vallassa olleet poliitikot halusivat kansalle kaikkea hyvää helppoa elämää ja etuja sekä samalla itselleen uuden valtakirjan mutteivät halunneet sitä ainakaan heti maksaa joko uudella talouskasvulla tai verojen korotuksilla

nyt olemme tulleet siihen pisteeseen että kaikkien eurovaltioidenkin on ainakin tulevaisuudessa opittava tekemään työtä ja elämään tulojen mukaan

arvoisa puhemies

minkä vastuun voimme ottaa eurokriisistä selviämiseksi sekä suomen talouden ja vakauden ylläpitämiseksi

arvoisa puheenjohtaja

edustaja pekkarinen vertasi suomea viroon ja puolaan ja minun mielestäni suomea pitäisi aina sekä tässä elinkeinoelämässä eussa että muussa verrata niihin valtioihin joitten kanssa me olemme kilpailussa ja elinkeinoelämän kanssa kanssakäymisissä elikkä ruotsiin ja saksaan

voisimme laskea sen vaikka mahdollisen euron hajoamisen jälkeen kymmenen vuoden taloudellisen sopeuttamisen kautta

oletetaan että saisimme taloutemme tasapainoon kymmenen vuoden ajanjaksolla sen jälkeen kun vientimme euroalueen vakauden menetyksen jälkeen vaikka puolittuisi

aina me löydämme kaikista asioista sellaisia kulmia joissa saadaan aikaan voisi sanoa kiihtymistä mutta ei tässä nyt kannata kenenkään kiihtyä

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä oleva hallituksen esitys ehdottaa muutettavaksi lakia julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta siten että irtisanomiset ja lomautukset eivät enää aina olisi esteenä työkokeilulle tai palkkatuen saamiselle mikäli työnantaja on tarjonnut kyseistä työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen henkilöille ja vaikka palkkakustannukset jäisivät alle sen mitä kuukaudessa maksettaisiin palkkatuen perustukena sekä siten että työnhakijan ei enää edellytetä uusivan työnhakuaan sen voimassapitämiseksi

ei kenenkään kannata kiihtyä myöskään siitä edustaja maijalan kommentista joka minun mielestäni oli aika arrogantti että sillä hetkellä kun oli listassa keskustalaisia täällä niin täällä oli muutama keskustalainen ja minäkin olin kirjoittamassa tuolla tietysti omassa huoneessani tätä raporttia mitä minä nyt en kerinnyt kirjoittaa kun tulin tänne sitten heti vastaamaan kun huomasin että ei tästä taida kunnian kukko laulaa jos ei täällä ole paikalla silloin

oletetaan myös että jatkossa menokehitystä on pakko leikata vaikka puolittamalla hyvinvointimenojen kasvu ennen kuin elinkeinoelämämme erityisesti vientiteollisuutemme uusisi itsensä mainittuna aikana sellaiseksi että tulomme ja menomme tasapainottuisivat

miten olisimme silloin velkaantuneet

herra puhemies

työ ja tasa arvovaliokunta suhtautui kannanotossaan myönteisesti esitettyihin muutoksiin ja pitää hyvänä ja tärkeänä sitä periaatetta että turhat ja turhauttavat tapaamiset jätetään pois te toimiston ja asiakkaan yhteydenpidossa tapaamisten sisältönä tulee aina olla asiakkaan tilanteen aito tarkistaminen ja jatkosta sopiminen sekä sitä että asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus asioida te toimistossa myös henkilökohtaisesti

vuotuiset korkomenot kasvaisivat ehkä miljardilla ja siihen päälle tulisi aaa luokituksen menetyksen aiheuttama korkojen kasvu myös nykyiselle velkapääomalle

tuo on justiinsa sitä minun mielestäni hyvinkin arroganttia suhtautumista että ikään kuin kiitetään sitten että ollaan tulossa mukana

esityksessä ehdotetaan työkokeilusäännösten muuttamista sellaisiksi että työsopimuslain mukainen velvollisuus tarjota työtä irtisanotulle lomautetulle tai osa aikaiselle työntekijälle täyttyy jos lomautukset ja työajan lyhennykset ovat päättyneet ja irtisanotuille on tarjottu mahdollisuus palata töihin

minä itse olen mukana esimerkiksi kainuun valtuustossa minä olen myös hoitamassa asioita kainuun liitossa sen valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja jos te kysyisitte keskustalaisilta kainuulaisilta mitä asioita minä olen ajanut niin hyvinkin aktiivisesti ajan alueitten asioita siellä

jos täällä nyt ei ole sen kummempaa sanomista tuohon voisin sanoa arvosteluun mitä täällä on niin ei se minun mielestäni minusta huonoa edustajaa tee mutta ei ole se näkökohta hyvä että keskusta olisi joku alueitten kehittäjä ja sitten jos joku muu on kiinnostunut niin se olisi jotenkin apuihminen

arvoisa puhemies

nykyinen työvoima ja yrityspalvelulaki on valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden mukaan ristiriidassa työsopimuslain työntarjoamisvelvollisuuksien säädösten kanssa

väite että mitään ei tapahtuisi tai että asiat olisivat nykyistä paremmin jos ei oltaisi mukana euroalueen vakauttamisessa ei mielestäni eikä myöskään suomen kansalaisten mielestä ole realistinen

työhönottovelvollisuuden eriparisuus on työnantajalle hankalaa ja saattaa johtaa yllättäviin ja koviin korvausvelvollisuuksiin mikäli työnantajalla ei ole tarkkaa ja kirkasta kuvaa erilaisista säännöksistä

koko suomi tarvitsee vakautta ja lisää työtä lisää työtä ja vientiä sillä suomen markkinat ovat niin pieniä ettei pelkästään kotimaan myyntiin kannata kehittää mitään sellaista mikä vaatii tuotekehitysosaamista ja investointeja tuotantoon

olennaista kuitenkin on korvataanko työkokeilussa olevan työpanoksella irtisanottujen lomautettujen ja osa aikaisten työpanosta

valiokunta ei näe estettä sille että työkokeilusopimus tehdään niistä töistä joita muutoin ei teetettäisi

arvoisa puhemies

on siis etsitty vakautta tuotannollemme ja palveluillemme markkinoita sekä kansalaisille edullisempaa ja samalla korkeatasoisempaa elämää

työpajoissa tarjolla olevat työpaikat eivät korvaa kunnan omien työsuhteisten henkilöitten työpanosta vaan kysymys on pääsääntöisesti työhön valmennuksesta

olkaamme siksi mieluummin osa ratkaisua kuin ongelmaa

arvoisa puhemies

valiokunta katsoi että jatkossa työvoimapoliittisia toimenpiteitä koskevia säännöksiä työsopimuslain työntarjoamisvelvollisuutta koskevia säännöksiä ja erityisesti säännösten välistä suhdetta olisi tarvetta edelleen selkeyttää

erityisen tyytyväinen olisin jos esille tulleet säännösten väliset suhteet korjautuisivat lähitulevaisuudessa

toivottavasti se oli maijalan mielipide tämä keskittämistilanne tällä hetkellä

näistä varjobudjeteista vai miksi näitä nyt sanotaan kaikkein perusteellisimman työn on tehnyt vasemmistoliitto joka tietysti näistä keinoista on eri mieltä kuin minä mutta siellä on hyvin perusteltu asioita jos se tie valitaan

kansalaisaloite avioliittolain ulottamisesta myös samaa sukupuolta edustaviin puolisoihin on yhteiskunnallisesti merkittävä asia ja herättää kansalaisissa hyvin ristiriitaisia tunteita

toiseksi parhaaksi arvioisin perussuomalaisten esittämän varjobudjetin mutta siinä on muutama asia mikä pitäisi selvittää

suomalaiseen oikeuskäsitykseen perustuen ovat kansalaiset yhdenvertaisia lain edessä mutta tosiasiallisesti kaikissa asioissa eivät kansalaiset näin koe vielä olevan

ensiksi se että nyt kun siellä esitetään tehottomien yritystukien poistamista olisin kysynyt siitä tuossa debatissa kun sen selvityksen mukaan tehottomia yritystukia ovat seuraavat

tässä tapauksessa ovat kansalaiset tehneet kansalaisaloitteen saadakseen samaa sukupuolta olevien avioliitolle laillisen hyväksynnän ja siten myös yhdenvertaisen kohtelun

arvoisa herra puhemies

meillä suomessa on suuri pula työpaikoista mikäli aiomme vastata hyvinvointipalvelujemme kasvun rahoituksesta lopettaa velkaantumisemme sekä hoitaa kuntatalouden raiteille

kansainvälistymisavustus investointituki telakoiden investointituki finpron vientituki mikroyritystuki kuljetustuki ja sitten kauppa alusten tuki ja työllisyysperusteiset investoinnit

sen sijaan pohjoismaita voidaan pitää tässäkin asiassa edelläkävijöinä sillä tasa arvoisen avioliittolain ovat hyväksyneet suomea lukuun ottamatta kaikki muut pohjoismaat viimeisenä tanska kaksi vuotta sitten

nuo numerot minä kyllä muistan hyvin

jos kaikki nämä otetaan pois niin meillä ainakin tällainen alueellinen työ mitä tällä hetkellä tehdään vähenisi aika reippaasti ja suomeen tulisi kyllä työttömiä sillä perusteella

niin euroopasta kuin pohjoismaistakin on saatavilla jo laajaa tietoa siitä millaiset vaikutukset kahden äidin tai kahden isän perheellä on heidän lapsiinsa sekä yleiseen suvaitsevaisuuteen

tämän ja aiemmankin kehityksen seurauksena olemme menettäneet kilpailukykymme ja nyt sekä vaihto että kauppatase ovat miinuksella

kovin merkittävää todellista ongelmaa ei ole kyselyihini saamieni vastauksien mukaan syntynyt ja asia on arkipäiväistynyt ja se on saanut oikeat mittasuhteet

me tarvitsemme työllistäjiä ja työpaikkoja mutta kuka ottaa riskin työllistää suomessa jos me täällä eduskunnassa omilla toimillamme kasvatamme työn kustannuksia jopa siihen millään tavalla kuulumattomilla maksuilla kuten perussuomalaisten varjobudjetissaan esittämillä kela maksuilla

jo keskustelu on päätynyt asia lähetetään huolta kuin aikaisemmin

arvoisa puhemies

asiantuntijoita kuullessa työ ja tasa arvovaliokunnassa ei tullut sellaista tietoa että meillä olisi vaaraa keinottelijoista ja halvan työsopimuksen hyväksikäytöstä näissä tapauksissa mutta tuli esille se että esimerkiksi rakennusteollisuudessa tulevaisuuden ja

sen jälkeen voimme tässä salissa käyttää valtiollista harkintaa siitä onko tässä kysymys kaikille kuuluvasta perusoikeudesta

lopuksi herra puhemies toteaisin että kysymys on ihmisoikeudesta yhdenvertaisuudesta ja tasa arvosta

tällä aiheutetaan suomessa tehdyn työn vähenemistä eikä ainakaan makseta kela maksuja saatikka muita palkan sivukustannuksia suomeen

rey vaatisi tulevansa turvaamista tehdään sillä tavalla ja on tehty jo pitkään sanotaan että kierretään tätä työsopimuslain työntarjoamisvelvollisuutta että voidaan kouluttaa uusia työntekijöitä rakennusalalle

se että perussuomalaiset jättäisivät kuntien työpaikat kela maksun ulkopuolelle paljastaa puolestaan sen että he suosivat suljetun sektorin työtä avoimen sektorin kustannuksella

suvaitsevaisuuden ja ihmisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta kannatan edustaja toivolan esittämää vastalausetta

kun tähän lisätään vielä perussuomalaisten esittämä arvonlisäveron korotuksen poistaminen joka pitää matalana tuontikustannuksia mutta nostaisi suomalaisen työn kustannuksia tulen siihen tulokseen että perussuomalaiset suosivat ulkomailla tehtyä työtä mieluummin kuin suomalaista työtä

arvoisa puhemies

se ei kyllä ole niille yrityksille jotka työllistävät oikea paikka jos halutaan nimenomaan palkita niitä jotka työllistävät

minulla oli keskustan paperi joka oikeasti hämmensi minut

luin sen tarkkaan koska arvostan keskustan otetta muuten näihin asioihin yritysten puoltamisessa ja niin poispäin

kainuun tilanne ei ole parantunut kokeilun aikana

tässä paperissa minun mielestäni on varsin kevyesti lueteltu asioita joista pitäisi enempi sitten kysyä

esimerkiksi budjettimenoja lisäävät keskustan esitykset ovat kaikki sellaisia jotka jatkuvat määräämättömästi elikkä ovat joka vuosi edessä aina tuohon lapsilisäleikkausten torjumiseen joka on kaikista suurin ja sitten ne jotka ovat siellä säästöpuolella ovat sellaisia jotka ovat vain kerran voimassa

verot ovat kasvaneet muuta maata nopeammin

jos valtion infra on yritys niin millä tavalla se pystyy parempaan kustannussäästöön kuin ihan tavallinen yritys

miten se oikein on perusteltavissa että sieltä syntyy konkreettisia tuloksia

tähän mennessä täällä on keskusteltu lähinnä opintorahasta ja työstä ja siitä palkasta mitä sitten siinä opiskelun aikana saa ansaita ja mitä ei

oikeasti minä olen sitä mieltä että kun on yritys jolla on kriisi kustannuksissa elikkä suomalainen työ on liian kallista eikä mitään saada kaupaksi niin millä ihmeellä ne yritykset pelkästään pääomia lisäämällä sitten tulisivat kannattaviksi

se että opintoraha on ehkä nykymittapuun mukaan opiskelijoille liian pieni sitä pitäisi pystyä minun mielestäni korvaamaan opintolainalla

opintolaina on minun mielestäni erittäin hyvä keino kasvattaa itseluottamusta tulevaisuudenuskoa ja sitä vartenhan sitä opiskellaan että halutaan itselle parempaa elämää

kyllä olen lukenut perussuomalaisten varjobudjetin ja täytyy sanoa että sillä yrittäjäkokemuksella mikä minulla ei voi tulla mun tuloksen

arvoisa puhemies

ja myöhemmin kun saadaan sitä parempaa palkkaa niin on työnantajillakin velvollisuus maksaa parempaa palkkaa sellaiselle joka on satsannut itseensä ja myös sen opintorahan lisäksi ehkä käynyt töissä ja lainannut rahaa

on pysähtynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen neljäsosia voimme neuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään asialle pitää